osana tätä on toivottavaa että perustuslain uudistamisen yhteydessä löydetään malli jolla selkeytetään eu edustamisemme pelisääntöjä kansanvaltaisella tavalla

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmän mielestä jäsenmaita koskeva nettomaksukatto on hyvä ajatus ja hallituksen on ryhdyttävä ajamaan sitä eu tasolla

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että maataloutta voidaan harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikilla alueilla pohjoiset olosuhteet huomioon ottaen

unionin alue ja rakennepolitiikkaa on kehitettävä siten että se huomioi pohjoisten alueiden erityisolosuhteet ja tukee alueiden omaehtoista kehittämistä

arvoisa puhemies

lähi idässä on paljon seurattavia asioita mutta erityistä huomiota kannattaa kyllä kiinnittää myös iranin kehitykseen kun ydinsopimus etenee

eun laajentumispolitiikka on unionin ulkopolitiikan tehokas väline

pakotteita ei pidä purkaa kuitenkaan liialla vauhdilla vaan on seurattava kehitystä että iran todella toteuttaa sovittuja asioita toimii sopimusten mukaan ja totta kai myös iranin ihmisoikeustilannetta ja muuta toimintaa tuolla alueella pitää seurata

keskustan eduskuntaryhmän mielestä unionin ei pidä laajentua hinnalla millä hyvänsä

juuri nyt unionin on erityisen tärkeää luoda toimivat yhteistyösuhteet barack obaman hallinnon kanssa

on etsittävä yhdessä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen turvallisuuden ja vakauden edistämiseen sekä talouskriisiin

puheenjohtaja

toivon että tässä hallitus pitää kuitenkin pelivaraa sen suhteen että jos tarpeita maailmalla on niin meillä on valmius siinä tilanteessa myöskin reagoida ja osallistua entistä vahvemmin ja tällä tavalla kantaa kansainvälistä vastuuta

keskustan eduskuntaryhmä on tyytyväisenä pannut merkille eun tulon keskustan linjoille uusiutuvan energian edistämisessä energiatehokkuuden parantamisessa ja kannustuksessa energiansäästöön

mitä tulee pakotekysymykseen minkä edustaja heinonen otti täällä esille henkilökohtaisesti tuen tietenkin hallituksen ja suomen yhteistä linjaa ja yksituumaista linjaa tässä asiassa

arvoisa puhemies

suomen eu politiikka perustuu omien tavoitteiden selkeään määrittelyyn toimiviin yhteistyösuhteisiin ja aktiiviseen ennakkovaikuttamiseen

rakentavana eun jäsenvaltiona kehitämme entistä parempaa vahvempaa ja turvallisempaa eurooppaa

ja niiden tulevaisuus on sidottu etenemiseen minskin sopimuksen toteuttamisessa

tämä selonteko antaa tälle työlle hyvän alustan

siinähän on jonkinlaista edistystä tulitauko on kohtuullisesti pitänyt mutta henkeä pidätellen pitää päivittäin seurata edelleenkin tilanteen kehittymistä

tarvitsemme vähemmän byrokratiaa ja enemmän demokratiaa

me täällä suomessa itse kärsimme niistä enemmän kuin portugalissa tai jossain vähän kaukaisemmassa eu maassa ne täällä hyvin kouriintuntuvalla tavalla tuntuvat

senkin takia pidän tärkeänä että diplomatian ja vuoropuhelun keinoin työskennellään kovasti kohti poliittista ja rauhanomaista ja kestävää ratkaisua ukrainan kriisin ja muiden eurooppalaisten jännitteiden suhteen

on ymmärrettävää että tämä junckerin avaus herättää lennokasta keskustelua suomessa koska turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat meille hyvin tärkeitä asioita

arvoisa puhemies

en nyt kuitenkaan näe että meidän olisi syytä ryhtyä kovimmaksi intoilijaksi tässä asiassa mutta ei kyllä toisaalta myöskään kovimmaksi jarrumieheksi vaan on maltillisella viisaudella syytä seurata mihin tämä johtaa

kannattaako suomalaisten veronmaksajien piikkiä kasvattaa ja käyttöoikeutta laajentaa nyt hallituksen esittämällä tavalla

itse kuitenkin näkisin että eu suuntaisi mieluummin voimansa diplomatiaan hyvään ulkopolitiikkaan kuin siihen että lähtisimme joksikin aseellisen kilpavarustelun osapuoleksi euroopassa

tämä käsittelyssä oleva pakollinen laskennallinen energiatodistus tuo varsinkin omakotiasujille kohtuuttoman lisäkustannuksen joka itsessään ei vielä johda energian säästöön

pidän peukkua että hyvä ratkaisu syntyy mutta on kyllä mielestäni jonkin sortin sinisilmäisyyttä luulla että näillä suomen vaatimilla vakuuksilla suomen riski ikään kuin täysin nollaantuu jatkossa

olemme ehtineet kohdata aikamme suurimman pakolaiskriisin surra terrori iskujen uhreja lähellä euroopassa ja kauempana maailmalla ja hyväksyneet äskettäin äärimmäisen tärkeän ilmastosopimuksen

eikö esimerkiksi toimintaan jälkimarkkinoilla missä myös ekp tällä hetkellä huseeraa liity melkoinen riski joka viime kädessä voi kaatua myös suomen veronmaksajien niskaan

tätä alkoholin maahantuontiahan seurataan tämmöisillä kyselytutkimuksilla eli kysytään paljonko toitte viinaksia

kehitysyhteistyöleikkaukset ovat merkittäviä suuria sitä ei käy kiistäminen ja on harmi että valtiovarainvaliokunta ei löytänyt tähän asiaan korjausta

sen verran minäkin kansalaisia tunnen semmoinen tuntuma on kansalaisiin että aivan kaikki eivät välttämättä ihan sitä aitoa määrää kerro vaikka nimettömänä vastattaisiinkin vaan kyllä se helposti on alakanttiin varsinkin jos sitä alkoholia tuodaan peräkärrykaupalla useita kertoja vuodessa tai pakettiautokaupalla useita kertoja vuodessa niin kuin osa kuitenkin tekee

leikkauksista huolimatta kehitysrahoja on edelleen aika paljonkin ja hallituksen tavoite on lisätä kehitysyhteistyön tuloksellisuutta vaikuttavuutta ja mitattavuutta

voin kuvitella että hallituksella on sinällään hyviä tavoitteita tämän esityksen takana kun vähennetään alkoholinkulutusta ja lisätään näin kansalaisten terveyttä ja saadaan lisää verotulojakin vielä

edessä voi olla lähtö kotoa laitokseen jossain vaiheessa

kyllä se mitä tuolta satamasta kuulee ihmisiltä jotka ovat töissä siellä on että ne ovat aika huikeita määriä mitä sieltä koko ajan virtaa varsinkin virosta suomeen

itselläni oli myös valiokunnan jäsenenä tilaisuus olla tätä mietintöä omalta pieneltä osaltani rakentamassa hyvässä yhteistyössä muun valiokunnan kanssa tietenkin

suomella on paikkansa ja tehtävänsä tässä maailmassa

mutta epäilenpä että ei se niin taida tulla menemään tällä veronkorotuksella ja siksi suhtaudun siihen epäilevästi

tämä alkoholi on tietysti vaikea aihe keskustella koska se herättää aina intohimoja suuntaan ja toiseen mutta yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa puhuttiin alkoholikulttuurista ja sen kehittämisestä

pidän kyllä tärkeänä sitä että alkoholinkulutusta hillitään ja kansanterveys huomioidaan mutta kuitenkin pitäisi jotenkin löytää keinoja alkoholikulttuuriin vaikuttamiseen vaikka se ei varmasti helppoa olekaan

joittenkin asiantuntijalausuntojen perusteella rupesi näyttämään siltä että jos vaihtaa vanhan oven uuteen entistä energiatehokkaampaan oveen sitä varten täytyy hakea lupia kunnanvirastosta samoin pientä ikkunaremonttia varten

mutta totta kai paitsi raittiuteen meidän pitää kannustaa alkoholin kohtuukäyttöön ja ei tämä nykyinen politiikka joka itse asiassa juurikin kannustaa siihen että tuodaan isoja lasteja ulkomailta ainakaan kohtuukäyttöön kannusta vaan tuodaan iso satsi ja kun ruvetaan kiskomaan niin kiskotaan sitten myös kunnolla

suhtaudun myös epäilevästi niihin stmn ehdotuksiin joita elokuussa tuli julki alkoholiveron korottamisen lisäksi

arvoisa puhemies

nyt on kuitenkin kun lakia on käsitelty ja mietintö tehty saatu näitä asioita oiottua

tässähän nyt on tietysti semmoinenkin mielenkiintoinen yksityiskohta että iso britannia vetää tätä valmiusjoukkoa ja tässähän on kuukauden päästä niin sanottu brexit kansanäänestys edessä jossa ratkeaa se jatkaako iso britannia ylipäätänsä eun jäsenenä

esimerkiksi jää ja pakastinkaappien ja muidenkin kodinkoneiden energiatehokkuus määritetään mitattujen kulutustietojen pohjalta ei jonkun teorian pohjalta

iso britannia on kaikissa oloissa eun jäsen ainakin sen aikaa kun tämä valmiusjoukko toimii ja varmasti vielä jonkun aikaa sen jälkeenkin toivottavasti pitkään

vaikka tavoite on siis sinänsä hyvä vähentää suomalaisten juomista niin en ole varma vain siitä ovatko nämä keinot hyviä tai kannatettavia ja kyllä oikeastaan perussyy tässä veroasiassa miksi minä olen kriittinen on se että minä epäilen että tämä alkoholiveron nosto kiihdyttää alkoholin tuontia ulkomailta varsinkin virosta

tai autojen kulutus ja päästöt niidenkin energiatehokkuus määritellään mitattujen kulutusten ja päästöjen perusteella ei sen perusteella kuinka paksu seinä auton ovessa on tai minkälaisia eristeitä siellä välissä on vaan mitataan se todellinen kulutus

tätä alkoholiveroahan on venkslattu edestakaisin tässä viimeiset kymmenen vuotta ja etsitty sitä oikeaa tasoa ja nähtävästi se oikean tason hakeminen jatkuu

mutta kieltämättä ison britannian poistuminen eusta olisi iso juttu ja ongelmakin myös eun ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta

valiokunnassa laki parani esityksestä ja sitä olen itse valmis täällä kyllä kannattamaan mutta siitä huolimatta täytyy nyt seurata miten laki ja varsinkin tämä asetuksenantovelvollisuus toimivat käytännössä

tällainen todelliseen energiankulutukseen perustuva laskentamalli on käytössä esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa joka varmastikin eu maista on lähimpänä suomea

kyllä arkihavainnot ja silminnäkijähavainnot osoittavat sen että kyllä se viinaralli vain kiihtyy elikkä virosta haetaan valtavia lasteja käyttöön ja alkosta tai kaupasta sitten yhä vähemmän

mutta nyt suomi on hallituksen esityksellä siirtymässä laskennalliseen malliin joka on byrokraattinen epätarkka ja kallis

tietysti jos ulkoministerillä on näkemystä siitä mennäänkö tämän jälkeenkin mukaan niin se olisi tietysti mielenkiintoista kuulla vai tapahtuuko senkin arviointi sitten vasta vähän myöhemmin

arvoisa puhemies

sinänsä on tärkeää että rakennusten energiatehokkuutta parannetaan mutta siihen kyllä olisi käytössä kustannustehokkaampia ja paremmin maalaisjärkeen sopivia malleja kuin hallituksen nyt nähtävästi läpi jyräämä energiatodistus

arvoisa puhemies

muutama fakta

mikäli energiatehokkuutta parannetaan raskaammin toimenpitein kuten vaikkapa uusimalla ikkunoita tai parantamalla muutoin lämmöneristystä näkyy todellinen vaikutus silloinkin parhaiten kulutuksen muutoksena

arvoisa puhemies

tuen kyllä näitten aloitteitten henkeä ja tavoitteita ja totean että myös edustaja uotila on tehnyt hyvän kirjallisen kysymyksen tähän aihepiiriin liittyen

ja myös kuten ympäristöministeriön lausuntoyhteenvedossa tai ympäristövaliokunnan asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi oli asiantuntijalausunnoissa huomattava määrä kannattamassa nimenomaan tämmöistä todelliseen kulutukseen perustuvaa laskentatapaa taisi olla toistakymmentä erilaista asiantuntijatahoa

merkittävimmät tasa arvo ongelmat suomessa liittyvät naisten asemaan ja niitten korjaamista pitää jatkaa mutta on joukko tasa arvokysymyksiä jotka liittyvät ennen kaikkea miesten asemaan ja mielestäni nyt puhutaan yhdestä niistä

tuontimääriä on tietysti vaikea tarkkaan ottaen arvioida koska eivät kaikki kerro kun ei ole velvollisuuttakaan kertoa sitä paljonko sitä suomeen tuodaan

vieraannuttaminen arvoisa puhemies on vastenmielinen ilmiö ja vieraannuttamisessa usein juuri lapsen isä kärsii mutta niin myös lapsi

ei itselläni tai kellään muullakaan elossa olevalla ole tietoa mitä vanhassa talossa mikäkin seinä on tarkkaan ottaen syönyt

kyllä tätä soppaa on turha keskustan suuhun syöttää